laissa palvelujen järjestämisvastuu siirtyy uudelle kotikunnalle mutta kuluista vastaa vanha kotikunta ja on ilman muuta selvää että tämä tulee aiheuttamaan monia kiistakysymyksiä

otetaan esimerkiksi sydämen rytmihäiriöistä kärsivä potilas joka on laitoshoidossa ja siirtyy toiseen kuntaan

arvoisa puhemies

esimerkiksi autojen verotus muutettiin päästöpohjaiseksi

on toivottavaa että ministeriö tähdentää nimenomaan tätä kustannustenjakoa erilaisten mahdollisten sairauksien ja niiden oireiden tiimoilta

vastalauseessa väitetään että aselain muutoksien perusteluissa on käytetty ahkerasti mielikuvia jotka eivät ole tosia

rajat ovat siinäkin vielä liian korkealla mutta autoteollisuus on lähtenyt notkeasti mukaan mikä lupaa hyvää

siinä sanotaan myöskin että aselakiesitys ei kohtaa mielenterveysongelmaisia eikä sillä estetä koulusurmien tapaisia väkivallantekoja kuten annetaan ymmärtää

palvelusuunnitelmanhan tekee uusi kunta ja se tarkoittaa sitä että palvelutaso voi muuttua vaikka aina lähtökohta onkin se että palvelut järjestetään hakijan tarpeiden mukaan

vanha kunta saa ilman muuta olla mukana antamassa tietoja mutta palvelutarjonta voi olla hyvin erilaista uudessa kunnassa

mutta syyte siitä että tämä ei kohtaa mielenterveysongelmaisia on aika erikoinen kun juuri lääkärille annetulla velvollisuudella ilmoittaa pahoista mielenterveysongelmista tähän asiaan yritetään puuttua

se tarkoittaa käytännössä myös sitä että täyttä valinnanvapautta ihmiselle tämäkään lakiesitys ei tuo koska välttämättä edes riittäviä palveluja ei ole uudessa siinä halutussa kunnassa saatavilla

ja kuten sanottu mikään pieni masennus tai päihteiden käyttö ei riitä syyksi vaan pitää olla toistuvasti vaikea psykoottinen masennus itsemurhayrityksiä ja niin edelleen

esimerkiksi helsingissä on satojen ihmisten jonot moneen paikkaan ja kuntaa vaihtava ei millään tavoin mene tällaisen jonon edelle vaan on niiden muiden kuntalaisten joukossa

mutta näitä syitä ja aiheita vielä pohtii sosiaali ja terveysministeriö tarkemmin mutta heppoisin perustein aselupaa ei missään tapauksessa tulla näiden syiden takia perumaan

onkin ihan hyvä kysymys onko esitys riittävä ja toteuttaako se liikkumisvapauden perustuslain edellyttämällä tavalla

no kuten sanoin ampuma aseen hallussapitolupa ei kuulu suomalaisen perusoikeuksiin

eli uusi tulokas on ihan vastaavalla viivalla kunnan entisten asukkaiden kanssa ja se voi käytännössä estää muuton

ja lopussa vielä väitetään että mediassa olevan tiedon mukaan joillekin perustuslakivaliokunnan jäsenille annettiin kolme minuuttia aikaa tutustua valmiiseen lausuntoon ja hyväksyä se

tässä lakiesityksessä ilman muuta kuitenkin se suurin ongelma on se miten tässä suhtaudutaan niihin ihmisiin jotka ovat erilaisten avopalvelujen varassa

perustuslakivaliokunnan varajäsenenä ja käsittelyssä mukana olleena en voi kuin nostella kulmakarvojani tällaisille väitteille

mutta syytökset siitä että aselailla ei koulusurmia estetä otan vastaan ja ne pitävät paikkansa mutta hallitus on tehnyt myös monia muita toimenpiteitä

esimerkiksi vammaisfoorumi on todennut hyvin selkeästi että hallituksen esitys on tältä osin vastoin ykn vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta

on todella harmi että itsenäisesti asuvat avohuollon piirissä olevat jäävät tämän lakiesityksen ulkopuolelle

ensinnäkin kouluturvallisuuden lisäämisestä on järjestetty lukuisia koulutustilaisuuksia joihin on osallistunut tuhansia oppilaitosihmisiä

siksi on aivan ehdottoman tärkeää että tehdään kattava selvitys siitä kuinka paljon tällaisia henkilöitä on ja millaiset muuttotarpeet heillä on

siksi on hyvä että hallintovaliokunta omassa mietinnössään edellyttää hallituksen seuraavan tarkkaan uudistuksen eri vaikutuksia mukaan lukien kunnille aiheutuvat kustannusvaikutukset ja selvittävän pikaisesti itsenäisesti asuvien ja avohuollon piirissä olevien henkilöiden kotikunnan määräytymiseen liittyvät eri kysymykset sekä ryhtyvän valmistelemaan välittömästi tarvittavia lainsäädäntömuutoksia jos selvityksen perusteella ilmenee asiaan liittyvän perusoikeuksien käyttämistä rajoittavia ongelmia

koulu ja opiskeluterveydenhuoltoa koskeva asetus on valmisteilla samoin terveydenhuoltolaki

poliisin nettiseurantaa on lisätty ja ampuma aseiden lupakäytäntöjä on jo nyt yhtenäistetty ja nyt siis aselakia vielä tiukennetaan ja monia monia muita toimenpiteitä

arvoisa rouva puhemies

on siis syytä muistaa että tämä lakiesitys parantaa merkittävästi vanhusten ja vammaisten perusoikeuksia laitosasukkaiden osalta mutta jättää vielä isoja kysymysmerkkejä etenkin itsenäisesti asuvien erilaisia palveluja tarvitsevien ja avohuollon piirissä olevien osalta

olemme kuulleet hallintovaliokunnassa ison ja pitkän liudan asiantuntijoita tästä hätäkeskuslainsäädännön uudistamisesta

eri puolilta on tullut viestiä siitä että me tarvitsemme parempaa verkottumista me tarvitsemme kiinteästä maantieteellisestä aluejaosta luopumista ja me tarvitsemme sitä että hätäkeskuslaitoksen tehtävät ja rajapinnat viranomaisiin selkeytetään

vuosittain nimittäin ministeriöön tulee joitakin kymmeniä yhteydenottoja sellaisilta ihmisiltä jotka haluaisivat muuttaa paikasta toiseen

onkin tietysti toivottavaa että lakiesitys lähtisi liikkeelle siten että kaikki kunnat saisivat mahdollisuuden siihen hyvin sopeutua ja myös taata siltä osin perusoikeudet ihmisille

hyvin moni asiantuntija on peräänkuuluttanut sitä että meidän pitäisi ennen ratkaisuja saada kuulla ja saada tietää vahvasti siitä miten jo aiemmat uudistukset ovat vaikuttaneet miten esimerkiksi palvelujen tuottamiseen saatavuuteen ja laatuun on pystytty paneutumaan

arvoisa puhemies

vaikeavammaisten henkilökohtainen apu on määrältään pieni mutta merkitykseltään aivan valtava asia

tällaista perustavaa kattavaa ja riittävältä aikajaksolta olevaa kerättyä analyyttista tietoa meillä ei toistaiseksi ole

siitä ovat pitäneet hyviä puheenvuoroja täällä muun muassa edustajat pulliainen ja akaan penttilä

olen pahoillani mutta välillä suomessa tuntuu siltä että vammaisten tulisi olla hajuttomia ja mauttomia nurkassa elijöitä jotka kun ovat poissa silmistä ovat poissa mielestä

hätäkeskusuudistuksen vaikutuksia terveystoimeen on kuitenkin selvitetty ja tutkimuksen päähavainnot olivat että vastaus hälyttämis ja käsittelyajat hätäpuheluissa pitenivät merkittävästi

he saavat syödä ulostaa ja ulkoilla edelleenkin silloin kun apua siihen on tarjolla ei siis silloin kun he itse haluaisivat tai tarvitsisivat

uudistuksella ei ollut vaikutuksia riskiarvioon tutkituissa potilasryhmissä

siksikin tämä laki on erittäin tervetullut

tämä tutkimus on siis tehty edellisen uudistuksen jälkeen

päähavaintona on myöskin se että niin sanottujen turhien hälytysajojen määrä on lisääntynyt merkittävästi

keskeisimpänä johtopäätöksenä esimerkiksi täältä husin ensihoitoyksiköstä kerrotaan että hätäkeskustoiminnassa tehtävien muutosten vaikutukset ulottuvat huomattavasti laajemmalle kuin vain hätäkeskukseen itseensä ja se pitäisi näissä uudistuksissa aina selkeästi muistaa

tähän liittyy vielä ongelmia liittyen kuntien rahatilanteeseen pitkiin välimatkoihin vammaisten henkilökohtaiseen itsemääräämisoikeuteen ja heidän toiveisiinsa ikääntymisen aiheuttamiin rinnakkaisvaivoihin ja tulkintaongelmiin

mutta nyt tapahtuu

hallitusohjelmassa on luvattu kehittää vammaisten henkilökohtaista avustajajärjestelmää vaiheittain ja tukea vammaisten aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja työelämään

kun nyt alueita kuitenkin lähdetään pienentämään tietotekniikan toimivuudesta pitää pitää huolta ja siitä myös valiokunta on erikseen maininnut

suotakoon näitä askelia lisää

ministeriö on vahvasti luvannut sen että aikatauluissa huomioidaan hätäkeskustoiminnan turvaaminen kaikissa uudistuksen edellyttämissä vaiheissa

ojala niemelälle

kysyin viimeksi tänään asiantuntijalta juuri tästä rovaniemen keskuksen siirrosta etelämmäksi ja hän sanoi että tässä alkuvaiheessa on ihan selvää että tämä verkottunut tietojärjestelmä ei ole käytössä mutta että uudessa hätäkeskuksessa ne rovaniemen osaajat ottavat edelleenkin vastaan siltä alueelta tulleet hätäpuhelut ja sitten muut osaajat ottavat vastaan ne toiset puhelut ja näin sitten tietoa voidaan myös hitaasti siirtää

erityisesti pitää muistaa että jos yritetään ottaa oppia aiemmista uudistuksista niin pääkaupungissa muutos johti ihan selkeästi palvelutason heikkenemiseen eikä se vieläkään ole saavuttanut sitä samaa tasoa kuin oli ennen uudistusta

on todella sääli jos nyt käsiteltävässä lakiesityksessä ja sen valmistelussa on toistettu niitä samoja virheitä ja puutteita joilla näitä ongelmia ei siis ole saatu vähenemään

kaikkein suurin päänvaiva ja murhe tässä asiassa on ehkä se että hätäkeskushenkilökunta on ollut pitkäkestoisen mullistuksen kourissa ja itse pitäisin tarpeellisena sitä että nyt viimeistään kyettäisiin tekemään sellaisia ratkaisuja joiden turvin hätäkeskuksissa voitaisiin elää ja tehdä töitä pitkän aikavälin verran

jo nyt tulleessa palautteessa henkilökunta on aika väsähtänyt henkilökunnalla on monilla paikoilla etenkin suuremmissa keskuksissa paljon poissaoloja vastausajat ovat siellä yleensä pidempiä kuin pienissä

ei voida tulla tilanteeseen että uudistusta lähdetään viemään nopeammin kuin tietotekniikka tai muut ratkaisut antavat periksi

kaikkein oleellisinta minusta olisi ollut nyt tehdä piste hätäkeskuslaitoksen kehittämiselle ja päätyä sellaiseen lopputulokseen jota ei tarvitse kehittää tai muuttaa enää tulevina lähivuosina

esitin myös valiokunnassa monelle kysymyksen miksei suoraan siirrytä esimerkiksi kahteen hätäkeskukseen tai kolmeen jos kerran tulevaisuudessa on kuitenkin paineita tämän suuntaiseen kehitykseen

maailmalla vaikkakin käytännöt ovat hyvin erilaisia toimii miljoonapiirejä ja jos kerran koko ajan tulee erilaisia taloudellisia tuottavuuspaineita ja niin edelleen

mielestäni kannattaisi kerralla pyrkiä sellaiseen kokonaisuuteen joka olisi kestävä eikä niin että aina muutaman vuoden välein hätäkeskushenkilökuntaa riepotetaan alueelta toiselle

nyt toivon että kaikki paukut laitetaan henkilökunnan jaksamiseen motivointiin ja kaikkiin niihin toimiin joilla ammattitaitoinen osaava henkilökunta saadaan siirtymään mahdollisuuksien mukaan uusille paikkakunnille

on mielenkiintoista miten tällä lakialoitteella yritetään saada kansainvälisiä opiskelijoita meille lisää

kun keskustelin lukuisien yliopistotoimijoiden kanssa itä ja pohjois suomesta ongelma jo tällä hetkellä on se että kansainvälisiä opiskelijoita on aivan liian vähän

no nyt ruvetaan perimään maksuja ja odotetaan että yhtäkkiä opiskelijoita tulee lisää

arvoisa puhemies

ojala niemelän murheen ja huolen nimenomaan ammattitaitoisen henkilökunnan siirrosta ja toivon että mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman monet heistä siirtyvät

sen takia on oleellista nyt tässä muutosprosessissa paitsi motivoida henkilökuntaa myös yrittää löytää mahdollisia työpaikkoja heidän puolisoilleen parantaa erilaisin pehmennyksin ja matalan kynnyksen turvin sitä että perheet todella voisivat siirtyä ja osaaminen säilyisi

mitä tulee paikallistuntemukseen niin juuri tänään valiokunnassa asiantuntija jolle haen vielä valiokunnasta sen nimenkin vakuutti että alkuvaiheessa esimerkiksi juuri täällä pohjoisessa ne rovaniemen suunnan puhelut tullaan ohjaamaan tietyille hätäkeskuspäivystäjille ja edetään ja varmistetaan tämä muutosprosessi sen kautta

arvoisa puhemies

meillä itä savossakin savonlinna ja savonranta yhdistyvät nyt vuodenvaihteessa ja varmasti näitä kuntaliitoksia nähdään niin itä suomessa kuin muuallakin ensi vuonna lisää

otan nöyränä vastaan moitteet raideliikenteen kehittämisestä koska juuri siihen suuntaan pitäisi edetä ja se kehitys on ollut ja on edelleen liian hidasta

mitä muita kannustimia tai ohjekirjoja tähän kuntaliitos ja kuntayhdistymisasiaan on tulossa tai tuotu jottei uusien yhdistyvien kuntien tarvitsisi rämpiä tätä vaivalloista tietä

on onneksi keskusteltu siitä voisiko sitä jatkossa ohjata selkeästi päästöjä vähentäviin remonttikohteisiin eikä esimerkiksi siihen että kesämökkiä korjataan talviasuttavaksi mitä käytitte esimerkkinä

arvoisa puhemies

mutta toivoisin että nyt tehtävä ratkaisu on se lukumäärä kuusi seitsemän kaksi neljä tai mitä tahansa muuta olisi sellainen jonka kanssa pystyisimme elämään vuosikymmeniä eteenpäin

mitä tulee paikallistuntemukseen on ihan selvää että jokaisen keltaisen talon sairasta mummoa ei kukaan voi tuntea mutta paikallistuntemukseen liittyy paljon muitakin asioita kuten esimerkiksi läheisten viranomaisten tunteminen terveyskeskusten tunteminen miten yhteistyö kulkee perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ja niin edelleen

kaikilla näillä on ollut tarkoitus edistää osallistuvuutta läpinäkyvyyttä avoimuutta ja yhdenvertaisuutta ja siihenhän tämäkin laki vaalirahoituksesta pyrkii

siitä huolimatta itselleni tämä on tänään käsitellyistä vaalilaeista ehkä se suurin pettymys siitäkin huolimatta että kyseessä on selkeä parannus entiseen

täällä on erityisesti nostettu esiin kampanjakaton puutteen ongelmallisuus

kaikki varmasti tietävät että meille vihreille kampanjakatto olisi kelvannut ja esimerkiksi tarastin työryhmän esitys sellaisenaan mutta siitä huolimatta en jaksa uskoa kampanjakaton kaikkivoipaisuuteen vaan kyllä siinäkin tilanteessa että kampanjakatot olisi saatu elää paha epäilys siitä että erilaiset kepulikonstit olisivat kuitenkin olleet mahdollisia

eli kyllä sitten jos tahtoa on on mahdollisuuksia myös sitä kampanjakattoa erilaisin keinoin kiertää

ministeri tekee tietysti sellaisia esityksiä joiden takana koko hallitus pystyy seisomaan ja vielä nukkumaan yönsäkin eli kyllä siitä lähtökohdasta on aivan itsestäänselvää että ei oikeusministeri pysty tekemään esitystä jota kaksi hallituspuoluetta eivät tue

uskon myös vahvasti siihen kun täällä meitä vihreitä roimitaan molemmille poskille sekin kuuluu asiaan ja tuntuu ihan kasvattavalta että meillä jokaisella on paitsi lain mukanaan tuoma velvollisuus ja rangaistusuhkien mukanaan tuoma ikään kuin vastuu myös vapaa tahto ja mahdollisuus toteuttaa huomattavasti tiukempia sääntöjä

esimerkiksi me vihreät olemme monissa vaaleissa jo kertoneet hyvin tarkasti omat vaalirahamme mistä ne tulevat mihin ne menevät

itse pidän kaikkein tärkeimpänä sitä että äänestäjällä on oikeus tietää mistä ja minkä verran rahaa tulee

ja uskon vahvasti siihen että loppumetreillä äänestäjät ovat niin valveutuneita että haluavat antaa äänensä sellaiselle ehdokkaalle joka vapaaehtoisesti julkistaa omat tietonsa

tässä petopolitiikkakeskustelun keskellä haluaisin tehdä pienen aikahypyn kuuden vuoden päähän

joillekin kyseessä on turhan suuri rahasumma joillakin toisilla esimerkiksi monella järvenrannalla kesiään viettävällä mökkiläisellä on ongelmia myös tontin pienistä korkeuseroista johtuen

olisinkin halunnut kysyä millaisia suunnitelmia ja kannustimia ministeriössä on ja sitten tietysti lopulta myöskin sanktioita

arvoisa puhemies

kun keskustelee yliopistoväen kanssa ainakin itä ja pohjoissuomalaisten yliopistojen kanssa heidän yhteinen ja yleinen huolensa on se että kansainvälisiä opiskelijoita suomessa on aivan liian vähän

ymmärtäisin tämän ratkaisun tilanteessa jossa eta ja eu maiden ulkopuolisia opiskelijoita olisi laumoittain ryntäämässä tänne

jos maksuttomat opinnot suomessa eivät kiinnosta niin paljoa että tänne tultaisiin niin kuinka ne yhtäkkiä alkavat kiinnostaa siinä kohtaa kun opinnoista vielä peritään maksu

ja kun samaan aikaan yliopistoilta leikataan pari sataa miljoonaa ja kuitenkin opintojen sisältöä laatua markkinointia ja apurahajärjestelmää pitäisi kehittää yhtälö on hankala

arvoisa puhemies

kaivetun turpeen päästöt kuittautuvat kyllä tuhannessa vuodessa mutta vasta tuhannessa vuodessa aivan riippumatta siitä kutsutaanko turvetta pohjolan öljyksi kullaksi tai vaikka hattaraksi

arvoisa puhemies

vihreällä eduskuntaryhmällä oli oma malli joka yritti toimia kompromissina erilaisten näkemysten ristiaallokossa

arvoisa puhemies

jottei jää väärää vaikutelmaa kun täällä on syytetty oppositiota siitä että me haluamme kouluttaa koko maailman ihmiset suomessa ilmaiseksi siitähän ei tietenkään ole kyse

en tunne ainuttakaan joka olisi sitä mieltä vaan kyse on siitä että jos emme osaa ja ole onnistuneet maksuttakaan houkuttelemaan tänne kansainvälisiä ihmisiä kansainvälistä osaamista omiin tarpeisiimme kun huoltosuhde koko ajan heikkenee niin kuinka onnistumme tekemään sen maksusta

käytännössä tämä ratkaisu olisi siis avannut sunnuntaisin ovet esimerkiksi kylä ja kaupunkikeskusten pieniin marketteihin jotka tällä hetkellä ovat yleensä kiinni

voi repäistä puriste sarkkinen

tässä mallissa joka ei sinänsä sekään ole mikään täydellinen yritettiin kuitenkin huomioida työntekijöiden kuluttajien perheiden yrittäjien myöskin kaupan ja ympäristön näkökulmaa mutta kuten huomaatte se malli ei juurikaan mihinkään edennyt

hallituksen esitys on murheellista luettavaa etenkin kyläkauppojen osalta

kyläkaupat menettävät oman markkinaetunsa ja tämä tarkoittaa auttamattomasti sitä että kyläkauppoja tulee kuolemaan runsain määrin